kyproksen tukipaketti aiotaan käsitellä vain ja ainoastaan eduskunnan eu valiokunnassa eli suuressa valiokunnassa

vielä vuosi sitten ajatukset turvapaikan saavien hajasijoittamisesta ympäri suomea tuomittiin

kysynkin pääministeriltä

arvoisa herra puhemies

hyväksyykö hallitus kataisen yhteisvastuullisen investointirahaston ja mihin toimiin hallitus aikoo nyt ryhtyä jotta suomen eu nettojäsenmaksu alenee

on todennäköistä että monessa isossa eu maassa sosiaalinen ulottuvuus johtaa vielä moniin vaikeisiin lisäongelmiin

kypros on ehdottomasti saatava tähän täysistuntosaliin käsiteltäväksi minkä päätteeksi asiasta äänestetään

jos tämä ei teille sovi tuomme asian eteenne välikysymyksenä

ministeri urpilainen käsitelläänkö kyproksen tukeminen tässä salissa hallituksen vai perussuomalaisten toimesta

perheenyhdistämisen edellytykset tiukentuvat humanitäärisen suojelun mahdollisuus poistuu ja turvapaikan saaneiden sosiaaliturvasta on tulossa vastikkeellista

onko suomi valmis tukemaan muutoksia kyseisessä eu lainsäädännössä vai onko tämä maamme hallitukselle sellainen asia jossa se ei ole valmis joustamaan

perussuomalaisten turvapaikka ja kotouttamispolitiikasta on tullut suomen turvapaikka ja kotouttamispolitiikkaa

puolueen ja eduskuntaryhmän puheenjohtajan arvovallalla te olette osoittaneet että myös sosialidemokraattinen puolue kannattaa hallituksen turvapaikkapoliittista toimenpideohjelmaa ja erityisesti sen esitystä perheenyhdistämisten tiukentamisesta

arvoisa rouva puhemies

kotimaisten uudistusten lisäksi hallitus on aktiivisesti vaikuttanut sekä eurooppalaisen että pohjoismaisen ratkaisun löytymiseen

arvoisa puhemies

nyt olen jo entinen nuori olen kasvanut aikuiseksi siinä suhteessa mutta tiedän tämän toiminnan mikä perussuomalaisilla nuorilla on ja olen ollut perustamassa aikanaan kymen piirijärjestöä perussuomalaisiin nuoriin

pidimme kokouksessa huolen siitä että ruotsin pääministeri stefan löfven ymmärsi ettei turvapaikanhakijoiden kulku ruotsin läpi suomeen voinut enää jatkua

nämä ovat käsittämättömiä nämä väitteet siitä että perussuomalaisten nuorten toiminta olisi jotenkin vähäisempää laadullisesti tai määrällisesti kuin muilla puolueilla

koen hyvin vahvasti niin että tässä ei noudateta tasa arvoa eikä oikeudenmukaisuutta siinä miten nämä rahat jaetaan

vaikka ehkä onkin uusi ja nuori puolue kyseessä niin ei ole mitenkään vähempää tämä perussuomalaisten nuorten toiminta kuin muilla puolueilla että nyt tasa arvoa tähän asiaan ministeri arhinmäki

arvoisa puhemies

jatkossa perheenyhdistäjältä vaaditaan kykyä elättää perheensä ja toivon että hallitus ei turhia aikaile saattaessaan voimaan loputkin perheenyhdistämisdirektiivin sallimat tiukennukset

oikeastaan suomen uuden maahanmuuttopolitiikan ensiaskeleet otettiin jo ennen hallitusneuvotteluita

viime vuoden maaliskuussa kaadettiin perussuomalaisten ja kari rajamäen ansiosta laittomasti maassa olevien henkilöiden oikeus kiireettömään terveydenhuoltoon

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hallituksen toimintaa on surullista seurata

nykyisessä turvapaikkatilanteessa ei voi välttyä ajattelemasta minkälaiset kustannukset suomi olisi ottanut kontolleen jos tuota päätöstä ei olisi tehty

ministeri urpilainen esitti eilen rohkeasti hallituksen tiedonannon ervvn varainhankinnan valtiontakausten voimassaoloaikojen pidentämisestä käytännössä maailman tappiin saakka

on syytä kiinnittää huomiota myös vammaisten ja sairaiden lasten omaishoitoon

tämä kaavailussa oleva rahoitusmarkkinavero on oikein hyvä asia ihan yhtä hyvä kuin rikkidirektiivi

vammaisten tai vaikeasti sairaiden lasten kotihoidossa ja hoidon tukemisessa on suuria kunnallisia eroja

maailma pelastuu ja muuta kivaa

ei ole ihme että muu hallitus ei kehdannut eilen täällä naamaansa näyttää vaan valitsi keskuudestaan uhrin eli kunnianosoitukseni teille rohkeudestanne ministeri urpilainen

ainoa vika on vain siinä että kumpikaan ei kohdistu tasapuolisesti kaikkialle

hallitus leikkaa kuntien valtionosuuksia mikä tullee näkymään myös lasten ja vammaisten hoidossa

onko syytä pelätä että vammaisten ja sairaiden lasten hoivapalveluja aletaan ajaa alas

ottawan miinakieltosopimuksenkin suomi meni ratifioimaan mutta niin vain taliban ja kumppanit käyttävät sitäkin asetta ympäri kehitysmaailmaa

valtiokonttorin ohjeen mukaan jokainen suomen armeijan sotaveteraani olisi oikeutettu kerran vuodessa tapahtuvaan kuntoutukseen

kuinka hallitus aikoo taata että myös sairaiden ja vammaisten lasten turvallinen kotihoito turvataan

kysynkin vastaavalta ministeriltä

onko hallituksella tai joillakin hallituspuolueilla kun ei näytä nyt olevan yhtenäistä linjaa hallituksessa suunnitelmissa vielä joitain muita kilpailukykyämme heikentäviä veroja sopimuksia tai muita velvoitteita jotka tämän rahoitusmarkkinaveron tavoin tulevat syömään suomalaista työtä ja yrittäjyyttä

pienen maan turvapaikka ja kotouttamispolitiikka ei voi lähteä siitä että ovet ovat auki koko maailman apua tarvitseville

salasitteko asiakirjan peitelläksenne sitä tosiasiaa että vakuussopimus ei todellisuudessa ole vakuussopimus lainkaan vaan keisarin uudet vaatteet

ei ole kenenkään edun mukaista että ottaisimme suomeen liikaa turvapaikanhakijoita ja emme pystyisi panostamaan riittävästi heidän kotoutumiseensa

sen tien päässä odottavat slummiutuminen mekkalat ja pahimmassa tapauksessa terrorismi omalla maaperällämme

aiotaanko vuosi vuodelta huonommassa kunnossa olevien tuntemattomien potilaiden näiden vanhusten kuntoutukseen varattua rahaa vähentää sillä verukkeella että toivotaan näiden veteraanien hiljalleen kuolevan pois

kotouttamisen osalta tämä tarkoittaa sitä että vastikkeettoman rahan ja vapaaehtoisen kotoutumisen aika on ohi

tämä hallituksen esitys on oikein hyvä askel eteenpäin mutta mielestäni riittämätön kuten edustaja niikko tuossa jo hieman aiemmin asiasta totesikin

hallitus on valinnut oikean tien aikoessaan muuttaa turvapaikan saaneiden sosiaaliturvaa siten että rahan saamisen edellytyksenä on kotouttamistoimiin osallistuminen

nyt tällä sovittelumallilla mikä tässä nyt on esillä ei näitä pahimpia vieraannuttajia todellakaan saada kuriin vaan tämä kyseinen ilmiö tulisi kieltää lailla

mikä tässä follo sovittelumallissa on hyvä asia on se että näitä oikeudenkäyntejä on saatu vähentymään mutta siinä on sitten ollut se että ei kuitenkaan se lopullinen tulos siinä sovittelussa ole ollut välttämättä sen etävanhemman tavoitteitten mukainen

arvoisa rouva puhemies

oliko kokemamme turvapaikanhakijoiden aalto kertaluonteinen vai oliko se vasta alkusoittoa jostain vielä pahemmasta

mahdollisen uuden pakolaisaallon takia on ensiarvoisen tärkeää ettei euroopan unioni tai suomen hallitus jää lepäämään laakereilla

ongelmaan on löydyttävä yhteiseurooppalainen ratkaisu joka ei kuitenkaan saa perustua pakolliseen taakanjakoon

tällainen loukkaisi jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeutta eikä ottaisi huomioon niiden kantokykyä

ainoa kestävä tapa tulevaisuudessa lienee toimia turvapaikanhakijoiden kanssa samalla tavoin kuin kiintiöpakolaistenkin eli niin että heidät rekisteröidään euroopan ulkopuolella ja vain oleskelulupaan oikeutetut otetaan tänne

vaikka turvapaikanhakijoiden määrä on nyt laskenut alhaisemmalle tasolle emme voi tuudittautua siihen että ongelmat on ratkaistu

hallituksen on saatettava voimaan kaikki toimenpideohjelman ratkaisut joilla turvapaikkaprosessia kiristetään ja kotoutumista edistetään

ymmärrän että säästöjä joskus pitää hakea mutta aivan loistava idea minkä edustaja meri tuossa puheensa lopuksi toi esille

jos kerättäisiin maksua esimerkiksi avioliittoon vihkimisestä siellä maistraatissa mikä nykyään on ilmaista ja sitten jos tästä avioliiton esteiden tutkinnasta etenkin esimerkiksi ulkomaalaisten kohdalla saataisiin kerättyä tuloa niin silloin ehkä ei tarvitsisi enää yhtään niitä maistraatteja mitenkään lakkauttaa tai yhdistellä

arvoisa herra puhemies

hyvät kollegat ja kansalaiset vastaanottimienne ääressä tänään puhutaan jälleen eurokriisistä ja tällä kertaa aiheena ovat portugalin irlannin ja kreikan maksuaikojen ja lainaehtojen helpotukset

samalla kun me perussuomalaiset toivotamme kansalaisaloitteet tervetulleiksi olemme kuitenkin huolestuneita siitä että nykyisellään kaikki kansalaisaloitteet eivät automaattisesti saa kunnollista käsittelyä

nykysäännösten mukaan vaalikauden päättyessä ne kansalaisaloitteet jotka on annettu eduskunnalle mutta joiden käsittelyä ei ole saatettu loppuun raukeavat

esimerkiksi ruotsin kielen valinnaisuutta koskevan aloitteen kohdalla oli aiheellista epäillä jopa sitä että ne tahot jotka eivät aloitetta kannattaneet pyrkivät viivyttelemällä hautaamaan sen valiokuntaan

kun lainaohjelmat aikanaan loppuvat on vain ajan kysymys milloin loppuu myös tukilainojen koronmaksu ja alkaa velkojen anteeksianto

aiotaanko kansalais aloitejärjestelmää kehittää perussuomalaisten esittämällä tavalla siten että kansalaisaloitteet eivät raukea vaalikauden päättyessä

komission tuoreessa talousennusteessa kerrotaan että vaikka tänä vuonna kreikan talous vielä romahtaakin ensi vuonna se kääntyy vihdoin kasvu uralle

ikävä kyllä ennusteen tarkkuutta on pakko epäillä sillä komissio on tehnyt saman ennusteen kreikasta kahtena edellisenäkin keväänä